koen että jos tämä aloite menisi eduskunnassa lävitse niin se ei ole näpäytys hallitukselle vaan se on ympäristöasioiden hoidon voitto

kyllä meillä yleisesti näistä tuloista jotka tulevat ei yritysten oman toiminnan suuren ansion takia vaan sen takia että yhteiskunta on lähtenyt mukaan pelastamaan maapalloa pysäyttämään ilmastonmuutosta ja sitä kautta on tullut päästökauppajärjestelmä joka nostaa sähkön hintaa sen kalleimman tuotannon mukaan eli tässä tapauksessa hiilivoiman mukaan tulee hyötyä ja sitä voisi hyvin verottaa

edustaja rajamäki puhemies esitän esityksen

arvoisa puhemies

risto saarinen ei kannata

todellakin erittäin merkittävä kysymys miten turvaamme moniarvoisen tiedonvälityksen suomessa tulevaisuudessa ja millä periaatteella tähän moniarvoiseen tiedonvälitykseen olennaisesti kuuluvaa yleisradiota hallitaan

ostaisin arvoisia ja puhemies ilkka anna tänne tulee esitys joka kirveen esityksen numero kolme

me olemme tätä esittäneet aikaisemminkin ja olemme joutuneet tästä taistelemaan ja siitä tekemään erilaisia kompromisseja mutta tässähän nykyinen varapuhemies mauri pekkarinen ollessaan ministerinä teki hyvin ansiokkaan pohjatyön ja nojaamme tähän

meillähän on vuosikymmenten perinne sekä lainsäädännön kautta että myös syntyneenä tapakulttuurina että hallitus ei tee yleisradiota koskevia päätöksiä vaan yleisradion ohjaus tapahtuu eduskunnan toimesta ja se on tärkeää kaikissa länsimaisissa yhteiskunnissa siltä pohjalta että sitä isoa tiedonvälitysvoimaa joka kansallisessa radioyhtiössä on voidaan käyttää riippumattomasti

pertti virtanen

tämä olisi myös tapa ottaa hiukan pois sitä erittäin suurta käsittämättömän suurta subventiota joka nyt lähtee menemään tuulivoimalle

oinonen arvelee koemme heitä

jo ystävistä

esitykseen kuusi tarkennus on kolme nolla oli

hallitus ei pyri rakentamaan ohjausta uutistoimintaan eikä muuhunkaan yleisradiotoimintaan vaan hyväksytään se ajatus että on olemassa riippumaton tiedonvälitys ja sitä myös kansallinen yleisradio yhtiö edustaa

vielä jää muuten muutama esitys läpikäytäväksi niin että pyydän luovuttaa puheenvuoron tässä välissä muille näkökannoille ja sitten palaan tähän tulopuoleen koska ajattelin että tämä nyt käydään lävitse että ainakin he jotka ovat täällä paikalla tietävät mitä täällä on ja sitten pöytäkirjoista löytää voi katsoa että jaha se olikin näin ja sitten voi todeta että no ehkä nämä olivatkin ihan vakavasti valmisteltuja tärkeitä näkökohtia jotka voi ottaa asialliseen käsittelyyn

tämä periaate on ollut johdonmukaisesti voimassa ei vain viime vaalikaudella vaan sitä edeltävillä vaalikausilla myös ja siihen ovat kaikki eduskuntaryhmät ja eduskuntapuolueet johdonmukaisesti sitoutuneet

luotan siihen että ainakin perussuomalaiset ottaa tästä kopin ja vie hallitukseen myös päätöksentekoon muutaman idean

nyt on tapahtumassa erittäin iso ja merkittävä muutos ja toivon että edustajat puoluekantaan katsomatta miettivät tämän muutoksen sisältöä ja sen toivottavuutta

tämä ei ole mikään säästökysymys vaan kysymys on siitä voiko yleisradio luottaa siihen että sen riippumattomuus on turvattu ja sen toiminnalle tarpeelliset resurssit on myös järjestetty

tässä tilanteessa ryhmät kantoivat yhdessä vastuun ja katsoivat että yleisradiota ei voida jättää rahoitukseltaan eikä toimintaperiaatteeltaan tyhjän päälle vaan tärkeätä on että ryhmillä on yhteinen kanta joka ohjaa sitten yleisradiolain valmistelua

tämä yhteinen kanta syntyi keskustelujen pohjalta ja tälle pohjalle sitten ministeri kiuru rakensi tämän lain uusimisen joka johti myös sitten yleisradion rahoituksen uusimiseen

rahoituksessa aivan keskeinen kysymys oli että kun siirrytään lupamaksusta uuteen rahoitusjärjestelmään niin voidaan luottaa siihen että riippumattomuus on turvattu eikä niin että kulloinenkin hallitus ryhtyy säätelemään tätä rahoitusta ja sitä kautta pyrkii luomaan oman peukalonsa tänne yleisradion valtimon päälle

arvoisa puhemies

sasi ekonomina tietää että tämä veroaste on jakolasku ja silloin kun kansantuote tippuu dramaattisesti siitä seuraa että veroaste näyttää nousevan

tältä kannalta katsoen on olennaista että eteneminen ei tapahdu niin kuin nyt olemme nähneet että hallituspuolueet tekevät päätöksiä mikä on yleisradion tarvitsema rahoitus ja sitten tehdään päätöksiä siirtää kehykseen yleisradion menot toisin kuin mikä oli aikaisempi poliittinen yhteisymmärrys

eli valtaisa veronalennusohjelma on pantu toimeen ja se on osatekijä joka johtaa siihen että joudumme ottamaan mielettömän määrän lisää velkaa ja maksamaan korkeita korkomenoja tämän velan johdosta

täällä me istumme eduskunnassa emmekä edes tiedä mitä hallitus on tästä päättänyt mutta semmoinen tieto on liikkeellä että tarkoitus on leikata yleisradion toimintaedellytyksiä joka ikinen vuosi koko vaalikauden ajan

ja sitten kun nämä pannaan kehykseen sehän tosiasiassa tarkoittaa sitä että vastoin hyvin laajaa aikaisempaa yhteisymmärrystä yleisradiota ollaan tekemässä osaksi budjettitaloutta

windfall käsitehän lähtee siitä että tulee näitä tuulen tuomia tuloja tietyille yhtiöille joilla on vanhaa tuotantoa vanhaa vesivoimatuotantoa vanhaa ydinvoimatuotantoa

arvoisa puhemies

hemmilän ja ed

sasin puheenvuorojen johdosta sanon että juuri huoli tästä velkaantumisesta on johtanut siihen että meidän ehdotuksissamme valtaosa euromääräisesti kohdistuu tulopuolelle

kun me toteutimme tämän kioton mukaisen päästöohjelman se tarkoittaa automaattisesti sitä että sähkönhinta pohjoismaissa asettuu sen korkeimman tuotantotavan kohdalle ja ne joilla on tämä vanha tuotanto saavat suunnattoman hyödyn

tältä kannalta katsoen tämä on surullista että eduskunta aivan meidän tiedonvälityksen keskeisistä periaateasioista keskustelee näin vajaalukuisesti illan myöhäisinä hetkinä ilman että paikalla on esittelevää ministeriä että edes tiedettäisiin mitä hallitus aikoo tehdä ja ilman että täällä ovat paikalla hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajat jotka ovat näissä keskusteluissa olleet mukana

jo yleiskeskustelu on päättynyt ja kun täällä pääluokkaa jo liitetty muutosehdotuksia pääluokan kolmekymmentäkuusi menettelytavan muka

on maita jotka tekevät tällä tavalla päätöksiä ja nyt en siis liioittele vaan meiltä löytyy itäisen keski euroopan maista entisiä kommunistimaita jotka ovat siirtyneet tällaiseen järjestelmään jossa hallitus pyrkii ohjaamaan kansallista yleisradioyhtiötä ja sitä kautta vaikuttamaan maan asioihin

siitä tulee käsittelyyn menettelytavan mukaisesti siis sen mitä on

yleiskeskustelua

kokoomus ei halua istua tässä asiassa ei energiayhtiöiden varpaille eikä myöskään pankkien varpaille vaan hissun kissun istutaan sitten eläkkeensaajien ja palkansaajien varpaille

osasto

ehdotukselle

yhden tekemään yksityiskohtaisia käsikirjoituksia tutustui jääskelän teen esityksen yksi edustaja on harras kun ennestään edusti

tämä kehityssuunta ei aidosti ole hyvä ja jotta tämä voidaan estää niin kyllä se edellyttää sitä että puoluekantaan katsomatta kansanedustajat ovat valmiita puolustamaan kestäviä yleisradioon liittyviä periaatteita jotka ovat olleet voimassa vuosikymmeniä jotka ovat syntyneet käytännön kokemuksen kautta ja jotka ovat toimineet kaikissa suhdanteissa järkevällä tavalla turvaten yleisradion toiminnan uskottavuuden

rousu puhemies pöytään ehdotukseni numero kaksi sen takia

sama päti vastalause syntyi mustarajamäki tulee sitä edusti

esityksen kolme v

istua merkitsevän esityksen ylös ja sain pään edustajia jääskeläinen pölytyksen eli liki kymmenen metrin vähemmälle ihmiselle edusti ainoa

tätä ei tee helpommaksi se että tässä tilanteessa olemme sitten nähneet senkin ihmeellisen suorituksen että hallitus ja sen pääministeri haluavat suoran lähetysajan yleisradiolta ja samaan aikaan keskustellaan yleisradion rahoituksesta

juustoja

semmoista kysymystä ei olisi koskaan pitänyt laittaa yleisradion johdon eteen että ovat yhtä aikaa esillä yleisradioon tehtävät leikkaukset ja se antaako yleisradio suoraa lähetysaikaa pääministerille asiassa joka on voimakkaasti riidanalainen ja jossa on erittäin erilaisia käsityksiä sekä eduskunnan sisällä että myös työmarkkinoilla

tämä

tämä kehityssuunta on huono ja sitä löytyy joistakin mainitsemistani maista vaikkapa unkarista tätä iltamyöhään tapahtuvaa käsittelyä vajaille saleille niin että ministerit ovat poissa ja asia viedään vain nopeasti ilman kunnollista valokeilaa ja kunnollista tarkastelua

ministeri arhinmäki

mutta aika monta asiaa menee nyt huonoon kulmaan ja ne aiheuttavat tietysti huolen siitä millä tavalla tämä keskeinen demokratiaan kuuluva asia moniarvoinen tiedonvälitys ja kansallisen yleisradioyhtiön riippumattomuus turvataan

minusta tässä on koko eduskunnan intressi että se mitä on aikaisemmin sovittu pidetään voimassa ja jos jotain muuta mieltä ollaan niin sitten keskustellaan niin että kaikki ovat paikan päällä eikä niin että joku porukka hallituksessa menee omaan nurkkaansa ja sitten tulee ja kertoo että näin tämä on ja eduskunta pannaan tapahtuneiden tosiasioiden eteen

sen ohella pidän erittäin tärkeänä että eduskunta ei asetu kumileimasimen asemaan eikä hyväksy näitä nyt tehtyjä päätöksiä ilman kriittistä asiallista ja monipuolista asioiden läpikäyntiä

arvoisa puhemies

ilahduin kuitenkin kovasti kun kuulin ministeriltä että maalämpöpumppujen määrä on päätetty toivottavasti päättäväisin toimin kaksinkertaistaa hallituksen laskelmissa

minulla on kymmenen vuoden kokemus maalämmön käytöstä ja täytyy sanoa että sen parempaa vaihtoehtoa en toistaiseksi tiedä ja uskon että se on myös energiatehokkuuden kannalta oikea vaihtoehto

varallisuusverosta on paljon puhuttu

arvoisa puhemies

iso asia puolustusvoimien tulevan toiminnan kannalta ovat nämä korvaavat ennen muuta lentokonehankinnat ja on sanottu että nämä tehdään sitten erillisrahoituksella

se antoi sen kuvan että voidaan kaikkia veroja poistaa ja kaikkia veroja alentaa ja osa sitten näyttää tässä hallituksessa ottaneen sen todellakin ihan tosissaan että kaikkia veroja voidaan alentaa loputtomiin

sitten on syytä sanoa vielä liittyen tähän koko veropolitiikkaan että kyllähän tämän kehyksen suuri ongelma on se että tässä ei puhuta veroista sen enempää että tavallaan veropuolella on mahdollisuus tätä alennuspolitiikkaa jatkaa ja siinä ikään kuin ei ole mitään rajoitteita olemassa

eikö pitäisi miettiä nyt myös tätä kokoluokka asiaa ettei käy sitten niin että kun on tarjoukset jossain vaiheessa saatu niin sitten sanotaan että joku tai jokin hätä

se johtaa nyt siihen mitä tämä hallitus on tekemässä eli kun verot on laskettu alas ja rahat on loppu niin sitten ryhdytään vaatimaan leikkauksia

edustaja piirainen ja sitten oli edustaja turunen ja sitten eestilä ja viimeinen puheenvuoro edustaja timo korhonen

otetaan kaksi kiellon päälle

edustaja rossi aloittaa ja sitten sen jälkeen perussuomalaisille ja sitten ministereille

opetusasiat on taidettu tänään kyllä keskustella kertaalleen käsittääkseni mutta otamme vielä edustaja juvosen puheenvuoron ja sitten ministerien vastauksiin

selvä

kiistatta tässä tulee sellainen vaikutelma että tämä hallituksen maahanmuuttopolitiikka on pikkuisen tempoilevaa ja tänne tulee milloin mitäkin uusia muutosehdotuksia liittyen erityisesti ulkomaalaislakiin

hyvä

zyskowicz on hallituksen maahanmuuttopolitiikan pääkriitikko tässä salissa ja tulee se vaikutelma että onko tämä nyt yksin ministeri thorsin politiikkaa vai onko tämän takana koko hallituksen politiikka

gustafssonin mielipiteeseen että jotta tähän tulisi joku selko eikä niin että mennään aina viikko viikolta ja milloin minkäkin lehtilausunnon tai otsikon perässä niin tarvittaisiin selonteko joka kristallisoisi hallituksen linjan ja jonka taakse voisi sitten myös tulla eduskunta eduskuntakäsittelyn jälkeen jossa käytäisiin tämä kokonaisuus lävitse

arvoisa puhemies

tässähän on hyvin paljon kiinni siitä miten hallituspuolueissa tätä asiaa tarkastellaan ja mielestäni myös aika paljon siitä mitä hallituspuolueiden kansanedustajat tästä asiasta ajattelevat ja aivan erityisesti mitä eduskunnassa olevat kansanedustajat tästä asiasta ajattelevat

arvoisa puhemies

tällä välikysymyksellä todellakaan ei tartuta yksittäiseen hallituksen päätökseen tai tekemättömyyteen vaan siinä esitetään huoli koko hallituksen viime aikojen uudistuspolitiikan linjasta tai politiikan jota sanotaan uudistuksiksi

toivoisin tosi paljon ja sydämestäni että tätä ei nyt liitettäisi siihen pitkään listaan erimielisyyksiä budjettipolitiikasta sosiaaliturvan säästöistä tai julkisista menoista tai verotuksesta koska tämä asia on eri kategoriassa

tämä keskustelu tänään on osoittanut että tämä välikysymys on tarpeellinen koska on todellakin tämmöinen rytinävaihe menossa jossa kansalaisten on jo vaikea nähdä mitä ollaan tekemässä eikä tämä ihan helppoa ole myöskään päätöksentekijöille

ja toivoisin että hallituspuolueiden edustajat aidosti paneutuisivat tähän asiaan ja kävisivät tämän vanhan historian lävitse ja miettisivät haluammeko tehdä erittäin ison periaatteellisen muutoksen siinä tavassa jolla yleisradion asioista suomessa päätetään

tämä ei ole rahakysymys tämä on periaatekysymys ja riippumattoman tiedonvälityksen kysymys ja tätä on vaikea hoitaa tai oikaista oppositiosta käsin

hallituspolitiikan suunta on selvästi kevään aikana saanut uuden vauhdin ja se suunta on myös muuttunut siitä mitkä olivat hallituksen alkuperäiset linjaukset hallitusohjelmaa tehtäessä

arvoisa puhuja nyt alkaisivat olla rajat täynnä

näihin uusiin päätöksiin kuuluvat yhtä hyvin terveydenhuollon uudet linjaukset kuin myös sitten nämä uudet liikennehankkeet

joten toivon että tämä keskustelu ei jäisi tähän vaan että tässä talossa voitaisiin aidosti käydä asiallinen pohdinta irrallaan normaalista poliittisesta miekkailusta siitä onko tämä se suunta johon me haluamme viedä asioita yleisradio yhtiön osalta

yhteisenä näille molemmille on kuitenkin se että koko suomalaista yhteiskuntaa viedään yhä kovemmin markkinayhteiskunnaksi ja tähän liittyvät myös sitten eräät hallituksen kaavailemat työelämän hankkeet kuten muun muassa tämä ilmaistyön teettäminen työttömillä

tänä keväänä hallitus linjasi ilmeisesti pitkällisen poliittisen kädenväännön jälkeen että lähtökohtaisesti kaikki julkisen sektorin tuottama toiminta jossa on kilpailua on yhtiöitettävä

ja kun hallitus päätti tästä niin sanotusta valinnanvapaudesta se samalla sitten astui sille tielle että laajasti terveydenhuolto ollaan siirtämässä yhtiöiden maailmaan

on ymmärrettävää että herää huoli miten loppujen lopuksi tulee käymään julkisten palveluiden ja kaikkien tasapuolisesti saatavilla olevien julkisten palveluiden

arvoisa puhemies

todellakin on syytä käydä huolella lävitse myös vähän näitä tulopuolen vaihtoehtoja mitä meillä on jotta tunnemme toistemme ajatuksia ja jotta myös näemme että tässä on mahdollisuus tehdä erilaisia valintoja

ja sitten puhujalistaan

nyt kerrotaan demarien vaihtoehtoa tänä päivänä

maailmalta me tiedämme maita jotka ovat rakentaneet omat mallinsa voimakkaasti yhtiöiden varaan kärjessä amerikkalainen terveydenhoitojärjestelmä

on kuitenkin aihetta sanoa että tämä markkinamalli yhdysvalloissa on selvästi osoittanut että se ei ole hyvää terveydenhoitoa kaikille takaava malli eikä se ole myöskään kilpailun kautta tehokas ja kustannuksiltaan edullinen

olen tässä pyrkinyt käymään lävitse tätä tulopuolta juuri siinä tarkoituksessa että tulee tarkempi kuva siitä mitä on ajateltu ja sitten on oikea tieto jotta ei olla kommentoimassa väärän tiedon asioita

tässä mielessä jatkan tätä läpikäyntiä

tiedämme että yhdysvaltain terveydenhuollon kustannukset ovat yli kaksi kertaa niin suuret kuin suomessa kun katsotaan kuinka paljon sinne tarvitaan rahaa

kyllähän pitäisi nyt tässä vaiheessa jo noteerata että meillä on yleinen ongelma se että vältellään veroja siirretään niitä maihin joissa verotus on joko aivan olematonta tai sitä ei ole ollenkaan ja tällä tavalla järjestellään firmojen tulosta mistä kärsivät kaikki ne valtiot jotka haluaisivat reilun pelin ja jotka haluavat ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntia joissa myös kansalaisilla lompakkoon katsomatta on palveluja saatavilla